mietinnössä todetaan että suomi ei ole sopimuksen jäsen niin kuin ei ole mutta suomi ei ole sopimuksen voimaantulon jälkeen hankkinut sopimuksen kieltämiä rypäleaseita ja että hallitusohjelmassa tätä aina vuosittain tarkastellaan

yleiskeskusteluun on varattu tähän ryhdytä

tässä on työsuojelutarkastajien piirissä varsin suurta turhautumista johtuen siitä että esimerkiksi työsuojeluviranomaisilla ei ole ja esimerkiksi varallisuutta ilmaisu ilman

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan se tuo lakiehdotuksen ensimmäinen myöten

näillä perusteilla arvoisat edustajat herra puhemies kannatan täällä edustaja niinistön tekemää hylkäysesitystä

mikä nyt on suomen asento näiden rypäleammusten osalta

ammattiyhdistysliikkeen osalta on kyllä sanottava se että kiitettävästi esimerkiksi teollisuudessa ammattiliitot ovat tämän tuominneet ja pyrkineet toimimaan niin että tätä ei hyväksyttäisi

ne mahdollisuutta saada edes palkkakirjanpitoa sitä ei säilytetä ja näihin laiminlyönteihin liittyvät sanktiot taas ovat aivan olemattomia ja toimimattomia

arvoisa puhemies

on uskomatonta että pääministeri antoi eduskunnalle ilmoituksen eun komission kymmenestä kiireellisestä toimenpiteestä ja kilpailukykysopimusesityksestä mutta ainoatakaan komission esityksen kohtaa hän ei kertonut mutta sitäkin hanakammin oikoi vääriä käsityksiä

kannatan edustaja mustajärven esityksiä

siinä tietysti tarvitaan niitä työpaikkoja ja sitten tarvitaan tietysti sitä osaamista että voi ottaa sen työpaikan vastaan ja nimenomaan sitä työkykyä mutta kyllä kaikella toiminnalla ja kaikella mitä me pohdimme tuolla siinä osallistavassakin sosiaaliturvassa on se tavoite että ihmiset pääsisivät töihin saisivat jo jalan ovenrakoon että sieltä sitten kun sitten parempi työmarkkinatilanne on olisi mahdollisuus ja pysyisi se työkunto

se ei nykymuodossaan takaa enempää ulkomaalaisten yritysten velvoitteiden hoitamista kuin työntekijän vähimmäisehtojen toteutumistakaan

se vaatisi tällaisena valvontaa tukevana lakina täydellisen remontin eikä loputtomia selvityksiä

hallituksen linjan luottamus on täällä punnittava viime kädessä opposition välikysymyksellä

yhden panoa varten esitellään päivä viides aasian puiminen josta ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs neljättä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytty eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantainakaan seitsemän neljättä kaksituhattakaksitoista vaan toimenpiteitä

sitten me olemme pohtineet näitä muita kannustinloukkuja myöskin ja eihän tämä nyt ole ensimmäinen kerta kun niitä pohditaan

kyllä niitä on pohdittu jo aikaisemmin ja siinä nyt sitten sanon kyllä myöskin sen että kyllä viime kaudella muun muassa sata komitean kautta pystyttiin auttamaan paljonkin nimenomaan tässä perusturva asiassa ja monia satoja miljoonia siihen laitettiin elikkä kyllä kaikilla hallituksilla varmasti on ollut huoli nimenomaan vähävaraisista ja nimenomaan siitä että me saisimme perusturvaa korotettua

euroopan keinottelukriisin varjolla komissio on astumassa merkittävimmän askeleen liittovaltion suuntaan riisumalla jäsenvaltioilta budjettivaltaa ja pakottamalla hallitukset noudattamaan sisäisen devalvaation politiikkaa

tämä keskusteluhan käydään siitä syystä että euroopassa aika monessa maassa on ja nimenomaan ne eu säännöt ovat sitä työperäistä sosiaaliturvaa ja kun meillä pohjoismaissa on tämä asumiseen perustuva sosiaaliturva niin kyllä minä nyt sanon että ei tämä ole sellainen laki joka muuttaa työperäiseksi tätä sosiaaliturvaa

kyllä me haluamme pitää siitä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta kynsin hampain kiinni ja vain sitten soveltaa niitä eu direktiivejä siten että myöskin ne säännöt tulevat toimeenpantua mutta lähtökohtaisesti meillä pitää olla se asumisperusteinen sosiaaliturva

tavoitteeksi asetetaan eläkeiän nostaminen yksityisen eläkesäästämisen merkittävä tukeminen ja eläkeleikkaukset

juttelin eilen oman kollegani ruotsin ministerin kanssa tästä samasta asiasta ja heillähän samantyyppistä keskustelua käydään tästä mutta kyllä he olivat myöskin vakuuttuneita siitä että tämä pohjoismainen hyvinvointimalli eli asumisperusteisen sosiaaliturvan malli on se paras ja siitä pitää pitää kiinni

yksityisen pääoman asemaa halutaan vahvistaa suhteessa julkiseen sektoriin ja julkiseen omistukseen

oinonen nosti tärkeän näkökulman esille juuri sen että kaikki nämä leikkaukset ja monet säästölistat joita eri valtiot tällä hetkellä ajavat tulevat uhkaamaan kasvua euroopassa

siinä vaaditaan jäsenmaiden perustuslakeihin budjettialijäämärajoitteen asettamista työmarkkinoille palkkakehityksen rajoittamista ja yksikkötyökustannusten tiukkaa seurantaa

jäsenmaille asetetaan velvoite puuttua palkkaratkaisuihin

ehdotuksen mukaan keskitetyistä palkkaratkaisuista tulee luopua julkisella sektorilla on noudatettava tiukkaa palkkamalttia ja julkisia palveluja on rajoitettava

nobel palkittu joseph stiglitz totesi muutama viikko sitten että julkisten menojen leikkaaminen tässä laajuudessa uhkaa viedä euroopan takaisin taantumaan

puhemies

samoin tänä päivänä illalla on kysytty maksukatoista enkä siinä huomannut sitä sanoa mäkisalo ropposelle että sekin on ministeri huovisen puolella oleva asia jotenka en niihin nyt sitten kommentoi

lisäksi halutaan pidentää työuria ja karsia eläke etuja vähentää valtion ja kuntien työpaikkoja nostaa etenkin välillisiä veroja

ay liikkeen on reagoitava rajusti juuri nyt

myöhemmin se saattaa jäädä vain vähän yli mistä se päättyy kello kolmetoista myös sovittu

tämä on mahdoton yhtälö kun katsotaan kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja suhteessa siihen kustannuskehitykseen mikä tapahtuu välillisten verojen noston takia

läärä kalt kolme

euroopan vasemmisto linjasi joulukuun alussa kolmannessa kongressissaan pariisissa politiikkaa seuraavalle kolmevuotiskaudelle ja totesi nykyisestä kriisistä että se on finanssi ja talouskriisin lisäksi myös ekologinen moraalinen ja demokratian kriisi että kysymys on järjestelmäkriisistä globalisoituneen ja finanssijohtoisen kapitalismin kriisistä ja että kriisiä käytetään entistä häikäilemättömämmin oikeistolaisten ratkaisujen läpiajamiseen

sen takia se sopii varsin huonosti työntekijöiden ja tavallisten suomalaisten tarpeisiin ja heidän etuihinsa

euroopan vasemmisto esitti toimintaohjelmassaan myöskin lukuisia konkreettisia toimia kriisin torjumiseksi ja finanssimarkkinoiden vallan rajoittamiseksi

pankkien tukemisen sijasta pitää mitätöidä osa vaikeuksissa olevien maiden veloista ja leikkauslistojen sijasta on ohjattava rahaa sosiaalisiin ja työllistäviin tarkoituksiin

muita toimia ovat muun muassa spekulatiivisten pääomaliikkeiden verottaminen veroparatiisien kieltäminen ja pääomatulojen verotuksen kiristäminen

näitä linjauksia tarvitaan ei suinkaan leikkauslistoja tai talouksien näivettämistä kulutuksen näivettämistä ja työntekijöiden ja tulonsiirtojen varassa elävien kurjistamista

on uskomatonta että hallituspuolueiden koko aatteellinen kirjo on onnistunut omaksumaan yhden vaihtoehdon

ammattiyhdistysmiehenä minun on aina muistutettava että kaikissa oloissa on olemassa työväen palkansaajien ja vähävaraisten ihmisten eduista lähtevä vaihtoehto

nyt kreikasta yritetään tehdä suomen hallituksen suosiollisella avustuksella ennakkotapaus ja malli siitä miten finanssikriisin laskut laitetaan työväen ja vähävaraisten ihmisten maksettavaksi

arvoisa puhemies

vielä haluan muistuttaa siitä että varsin korkea johtava eläkeasiaintuntija ylijohtaja pukkila nimenomaan kantoi huolta suurista kasvavista kansainvälisistä riskisijoituksista ja toisaalta hän kantoi huolta myös meidän eläkejärjestelmämme läpinäkyvyydestä ja valvonnan heikkouksista

sama on askelten kaiku niin kreikassa kuin täällä suomen hallituksen maaliskuun budjettikehysriihessäkin

samalla kriisiä käytetään poliittiseen hyökkäykseen työväen ay oikeuksia vastaan ja itse asiassa demokratiaa vastaan yksityistämiseen ja valtavaan tulonsiirtoon suurpääoman hyväksi

asialla ovat samat finanssipääoman euroopan unionin ja hallitusten edustajat jotka ovat syypäitä kriisiin ja jotka ovat velkapolitiikan arkkitehteja ja hyötyjiä

silloin kun voisi sanoa tämän tason asiantuntija siihen hyvin alleviivaten puuttuu kyllä minä ainakin luotan siihen ettei ole kysymys mistään huulenheitosta tai perusteettomista puheista vaan aiheellisesta todellisesta huolesta

puhemies

hallituksen tiedonannossa pidetään välttämättömänä että kreikka omaksuu mahdollisimman yksituumaisesti nurkumatta niin sanotun sisäisen devalvaation politiikan

tässähän pukkila nimenomaan myös moitti asiakashyvitysten maksamista juuri poikkeuslakia hyödyntäen

monen kauden europarlamentaarikko ja eturivin talousmies esko seppänen kirjoitti ja puhui jo ennen suomen liittymistä euroopan rahaliittoon ja euroon yhteisen valuutan kriisiytymisestä sen mahdollisuuksista ja seurauksista

hän varoitti myös sisäisen devalvaation politiikasta massatyöttömyydestä sosiaaliturvan ja palkkojen leikkauksista kansan kurjistamisesta julkisen omaisuuden yritysten ja palveluiden yksityistämisestä

minä toivoisin että sekä valiokunta että eduskunta suhtautuisivat varsin kriittisesti meidän eläkejärjestelmämme valvontakysymyksiin ja valvonnan puutteisiin myöskin kaikkeen siihen sijoitustoimintaan jota harjoitetaan

minusta se asenne on parempi kuin että me täällä tunnustamme yhteistä uskoa

arvoisa herra puhemies

tämän hallituksen aikana on tehty ja siis ollaan parhaillaan tekemässä selvästi yli miljardin yhteisöveron kevennyksiä

se ei selviä ulos rahansa kriisistä sillä sisäisen devalvaation politiikalla joka toimii kuin neutronipommi reaalitalous tuhoutuu ja jäljelle jäävät maksamattomat velat ja kurjistettu kansa

samalla hän kuitenkin kutsuu elvyttämiseksi sitä että suurtyönantajien viimeinenkin rahoitusvastuu perusturvasta työantajien kelamaksu poistetaan

vasenryhmä ei tue vaan tuomitsee suomen hallituksen osallistumisen tähän politiikkaan jolla poljetaan kreikkalaisten demokraattisia oikeuksia ja leikataan palkkoja jopa puoleen kriisiä edeltäneestä tasosta

ihmettelen tätä keskustelua kaiken kaikkiaan siitä että täällä asetetaan suuria toiveita että yritysten verohelpotukset ja suuromistajien hellä verokohtelu herättäisivät heissä synnintunnon ja niin että he ryhtyisivät työllistämään

hallitus ja työmarkkinaeliitti sopivat kuukausi sitten sosiaalitupossa työttömyysturvankin muutoksista monista heikennyksistä mutta myös muutamista parannuksista

huomenna karkauspäivänä eurooppalainen ammattiyhdistysliike osoittaa mieltä liittovaltiokehityksen tiivistämistä ja ylikansallista budjettikurin sanelua vastaan

siellä on vahvistunut kaksi suurta tilausta tanskalaiselle varustamolle kahden autolautan tilaukset ja niiden arvo on puoli miljardia

pienillä palkoilla vuokra ja pätkätöillä vuosia kituuttanut saa työttömäksi jäädessään korotuksista vain murusia

tällaisten asioiden kanssa viivytellään ja päätöksiä ei synny

eikö olisi järkevää inhimillistä ja moraalisesti oikein että taloudellisen katastrofin uhatessa toimeentuloturvaa parannettaisiin juuri niiden kohdalla joilla se on alun perin ollut heikoin ja joilla se on eniten heikentynyt

selonteko antaa varsin ruusuisen kuvan pohjois afganistanin turvallisuustilanteesta ja toteaa että se on yhä paremmin hallinnassa

kiitoksia ministereillä nyt sitten siirrymme puhelistan arvoisa herra puhemies

kolmas

nämä epämääräiset arbakai rosvoryhmät joita aseistetaan ja rahoitetaan usan erikoisjoukkojen toimesta ja myöskin afganistanin hallinnon kautta

korotukset työmarkkinatukeen sairauspäivärahoihin pieniin eläkkeisiin ja lapsiperheiden tulonsiirtoihin antaisivat kunnollisen sysäyksen kulutukseen

nyt hallitus näkyy valinneen köyhyyden syventämisen ja pitkittämisen leipäjonojen ja katkeruuden kasvattamisen tien

vasenryhmä tietenkin tukee tätä uutta yritystä kaataa tämä pääministeri stubbin lopun ajan hallitus

mitä kauemmas ihminen sysätään köyhyysrajasta siis välttävästä toimeentulosta sitä todennäköisempää on että köyhyydestä tulee pitkäkestoista ja siitä on vaikeaa päästä pois

eurooppa ja ulkomaankauppaministeri alexander stubb piti hiljan bruggen eurooppa yliopistossa suomen hallituksen eu linjasta kertovan puheenvuoron

vasenryhmä varoitti koko vasemmistoa poliittisesta harharetkestä ja vaalilupausten pettämisestä mutta varoituksemme säätytalon hurmoksessa kaikuivat kuuroille korville

euro on darwinistinen järjestelmä eli vahvimmat voittavat ja euro on hyvin markkinavetoinen järjestelmä eli niillä mailla jotka ovat kolmen an luottoluokituksessa on sekä moraali oikeus että taloudellinen tahto viedä integraatiota eteenpäin

ne jotka täällä todistelevat farisealaisesti mustaa valkoiseksi ottavat piittaamattomuudessaan vastuun tämän häikäilemättömän politiikan seurauksista

tammikuun puolivälissä hallituksen ministeriryhmän sorvaama kuntien pakkoliitospykälä ja aivan järjetön aikataulu merkitsevät kuntien ja kuntalaisten tahdon yli kävelyä perustuslaista piittaamatta

vasemmistoliiton kansanedustajana on minun pakko hämmästellen kysyä mistä lähtien sosiaalidarwinismi ja vahvemman oikeus on ollut suomen hallituksen ja myös hallituksessa mukana olevien sdpn vasemmistoliiton ja vihreiden linja

puhemies

ainoa lohtu ja tyytyväisyyden aihe tässä on se että vastarintaliikkeessä kokoomuslaiset kuntasatraapit ovat eturintamassa

siksi luvassa on talouden vakauden ja eurokriisin varjolla vyönkiristyksiä työttömyyttä palkkojen ja eläkkeiden jäädyttämistä julkisten palveluiden keskittämistä ja karsintaa kuntien valtionosuuksien leikkauksia ja kuntien pakkoliitoksia

tässä esimerkki näiden keskeisiksi keskuskunniksi veturikunniksikin nimitettyjen kaupunkien taloudellisesta tilasta ja kantokyvystä

arvoisa herra puhemies

nämä luvut osoittavat miten harhaanjohtavia ovat olleet hallituksen puheet työllistämisestä jakamalla yrityksille miljardin yhteisöveroalennukset ja tekemällä reaaliansioita alentavia tuloratkaisuja

minulle se oli yhtä ontto iskusana kuin aikoinaan suur suomi ja suur saksa mutta koko vasemmistonkin tuo iskusana hurmasi ja houkutteli kääntämään kaikki työväenliikkeen kuntapolitiikan perusarvot ylösalaisin

viisituhatta kolmesataaneljäkymmentäkaksi